arvoisa puhemies

minulla on myös ystäväperhe jossa on kaksi naista ja kaksi toisen biologista lasta sekä yksi yhdessä hankittu lapsi joka on hankittu rekisteröidyssä parisuhteessa

näin sen pitäisi edetä

valiokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen toi esille tämän etukäteismaksuajattelun ja itse kannatan sitä lämpimästi niin että järjestelmä toimisi mieluummin etukäteismaksun kautta kuin tällä tavalla mitä nyt tässä joudutaan vielä ainakin toistaiseksi esittämään ja käyttöön ottamaan

toivon että vaikka tässä edustaja tolvasen lakialoitteessa joka koskee siis ensikertalaisuutta ei ole nyt sataa allekirjoittajaa niin tämä saa valiokunnassa tämän vakavan asian arvoisen käsittelyn ja asia lopulta voitaisiin saada lopulliseen päätökseen myös tässä salissa

on tärkeää tietysti miettiä silloin sitä mikä signaali annetaan yrityksille ennen muuta innovaatiopolitiikalle mutta myös patenttisuojalle tällä nyt ehkä valoa

viime hallituskaudella opetusministeri henna virkkunen lisäsi merkittävästi aloituspaikkoja ypäjän hevosopistolle mutta edelleen siellä on tarvetta

samalla rikoslakiin tuli pykälä seksuaalisesta häirinnästä ja kaikki aikuisiinkin kohdistuvat seksuaalirikokset siirrettiin virallisen syytteen alaisiksi

meidän kasvava hevosalamme tarvitsee nimenomaan korkeatasoisia hyviä ammattilaisia joita ypäjän hevosopisto aivan ehdottomasti suomessa on pystynyt kasvattamaan ja kouluttamaan

ja myös nämä mitkä esille nousivat että osa säilyy jatkossakin maksuttomina ovat perusteltuja

keskustelu on

ja siirrytään yksityiskohta sen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusta sisällä mietinnön mukaisena magirus ensimmäinen käsittely on päättynyt tehtävällä ratkaisulla

niin kuin valiokunnan mietinnössä todetaan asiansa voittanut valituksen tekijä voi esimerkiksi tässä markkinaoikeuskysymyksessä vaatia oikeudenkäyntikulujaan vastapuolelta myös päätöksen tehneeltä viranomaiselta ja oikeudenkäyntimaksu on tyypillisesti osa oikeudenkäyntikuluja

tässä esityksessähän lähdetään uudistamaan adoptiolakia kokonaisuutena tekemään hieman suurempaa tarkastelua siihen verrattuna mitä me viime kaudella teimme täällä eduskunnassa

lupasin jokin aika sitten että teen eduskunnan syyskauden alussa muutosesityksen rikoslakiin koskien raiskauksia

aivan lopuksi totean vielä että toivon että meillä on myös rohkeutta katsoa aloituspaikkojen määrää suomessa

meillä on tällä hetkellä alueita joissa yhtä koulutuspaikkaa kohden on puolikas hakija eli tavallaan joka toinen paikka jää ilman hakijaa

eli näin tämä toimii juuri sillä tavalla kuin pitääkin eli silloin kun tuo johtaa haluttuun lopputulokseen tämän tekijän kannalta niin hänellä on oikeus sitten saada nämä maksut takaisin

kun myös tuloeroista ja tuloerojen kasvusta täällä on usein käytetty puheenvuoroja niin täytyy todeta että tämä muutos kaventaa kaikkiaan tuloeroja eli myös se on tässä asiassa myönteistä

tämän ohella tarkoituksena on kehittää kotimaista adoptioprosessia ottamalla lakiin tarkemmat säännökset muun muassa adoptioneuvonnasta

päijät hämeessä hakijoita on yhtä aloituspaikkaa kohden puolitoista eli siellä jää tavallaan koko ajan hakijoita ilman opiskelupaikkaa

arvoisa herra puhemies

totta kai opettajan tulee puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin esimerkiksi pahoinpitelyihin ja tämäntyyppisiin jos sellaisia havaitsee taikka paikka puutteellise

he ovat siis uusia pienituloisia jotka ovat tähän asti joutuneet maksamaan mutta nyt sitten tämän hallituksen myötä myös heidät vapautetaan

sama ongelma hivenen miedommin on kanta hämeen puolella ja uudellamaalla ja tänne tarvitaan lisää aloituspaikkoja

toisaalta myös pidän erittäin hyvänä sitä että muutoksenhakumahdolli suus tuodaan tähän lainsäädäntöön mukaan se on tärkeä

ja sitten edustaja heinonen vastus di arvoisa puhemies

mä muut erilaisiin ongelmiin joita saattaa perheestä tulla mutta tietysti tässä lainsäädännössä mitä nyt esitetään on se ero että se opettaja olisi jo suoraan sen rangaistuksen antaja

minä nimenomaan elän ajassa ja sen takia haluan herättää tällaista keskustelua siitä miten yle tulevaisuudessa tulisi toimimaan

se pitäisi nyt oivaltaa että ei se ole minkään oppilaitoksen alasajoa jos siirretään käyttämättömiä tyhjäksi jääviä aloituspaikkoja sinne missä on nuoria missä aloituspaikoille on tarvetta

elikkä tässä ei olisi mitään toimenpidettä mihin ryhdyttäisiin tämän toimesta vaan hän olisi vain se joka paheksuu sitä niin kuin täällä todetaan eikä olisi niin että esimerkiksi opettaja tekisi siitä jonkun toimenpiteen eteenpäin niin kuin tekee siinä tilanteessa kun hän huomaa että vaikkapa lasta on pahoinpidelty tai hän epäilee seksuaalista hyväksikäyttöä tai tämäntyyppisiä joita itsekin olen opettajaurani aikana joutunut setvimään

ministeri henrikssonilta ja täällä salissa paikalla olevalta valiokunnan puheenjohtajalta edustaja holmlundilta kysyisin avoimesta adoptiosta

tämäntyyppisen uudelleenkohdentamisen mallia on myös tällä hallituskaudella toivottavasti opetusministeri jukka gustafssonilla rohkeutta viedä maaliin

minähän nimenomaan puhuin tästä eli nostin esille sen että kun näistä lisensseistä kilpaillaan maksetaan entistä kovemmat hinnat esimerkiksi näistä hbon tv sarjoista

nyt puhutaan perussuomalaisten osalta aivan eri luokan muutoksista joita heidän hötölle perustuva budjettinsa tekee

toisen miehen tuomion alentamisperusteena hovissa pidettiin sitä että mies oli aiemmin jo tuomittu kahdeksi vuodeksi vankilaan muun muassa ryöstöstä

ministeri puhui täällä itse lakikirjoitus puhuu ja myös valiokunnan puheenjohtaja puhui vanhemmasta yksikössä

voittaa ne sitten yle tai mainosrahoitteiset kanavat niin kummassakin tapauksessa niin kuin puheenvuorossani totesin maksaja on suomalainen tvn katsoja

kelamaksun palauttaminen rokottaisi nimenomaan yritysten työllistämistä sillä se lisäisi työllistämisen sivukuluja ja palautuessaan kelamaksu on pois työntekijän palkasta ja lisänä kuluttajien maksamissa hinnoissa

tässä lainsäädännössä todetaan että adoptiolapsella on oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa adoption jälkeen ja samaa muotoa käytti myös ministeri hetki sitten puhuessaan

en myöskään esittänyt sitä että yle ei palvelisi koko kansaa vaan nimenomaan halusin lähestyä tästä samasta kulmasta jota täällä muutamat muutkin ovat esille tuoneet että mikä on se ylen keskeisin tehtävä

edustaja zyskowicz nosti esille urheilijat ja pidän erittäin myönteisenä sitä jos löydämme urheilijoista tällaisia tupakan vastustamisen taikka savuttoman suomen esimerkkejä mutta hieman huolestuneena olen myös seurannut sitä että nuuska eivät varmasti toivottavasti nämä urheilijat joihin edustaja zyskowicz viittasi ole näitä nuuskan käyttäjiä on aika nopeasti yleistynyt nyt urheilijoiden joukossa ja se on äärimmäisen vakava ja vaarallinen aine

satakunnan kansa käsitteli raiskaustuomioita pääkirjoituksessaan heittäen pallon meille poliitikoille

tämä äänestys tapahtui silloin joulun alla ja osa kansanedustajista neljä kansanedustajaa jäi tuonne eduskunnan kirjaston pikkujoulutilaisuuteen ja myöhästyi äänestyksestä ja kahden äänen erolla jäi sitten tuo kauppojen aukioloa rajoittava lainsäädäntö voimaan ja hallituksen esitys kaatui

kansalaiskeskustelun vauhdittamana poliitikkojen pitäisi nyt herätä pohtimaan onko nykyinen rangaistuskäytäntö linjassa sen kanssa mitä nykyisin tiedämme raiskausten ja muiden seksuaalirikosten seurauksista ja niiden uhrien kärsimyksestä

kelamaksun poistolla ja muilla edellisen hallituksen jossa keskusta ja kokoomus vastuullisesti kantoivat vastuuta vaikeassa paikassa oikein ajoitetuilla elvytystoimilla muun muassa kelamaksun poistolla pystyttiin välttämään työttömyyden raju kasvu huonoista ennusmerkeistä huolimatta

tai onko tarkoitus sitten se että ainoastaan toiseen biologisista vanhemmista voitaisiin luoda tämäntyyppinen oikeudenkin näkökulmasta tuotu oikeus

arvoisa puhemies

tämä lainsäädäntömuutos on tullut enemmän kuin ajankohtaiseksi tässä nopeasti muuttuneessa pakolaistilanteessa turvapaikanhakijatilanteessa ja tässä esitetään muutosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ihmettelen edustaja lipposen asennetta sitä kohtaan että eduskunnassa nostetaan tärkeitä asioita myös keskusteluun

eli jos edustajaystävät kimmo sasi ja suvi linden ja osmo kurola olisivat ajoissa olleet paikalla niin eipä tarvitsisi tätäkään keskustelua enää käydä vaan asiakkaat ja kaupan väki saisivat itse päättää koska tässä maassa kauppoja auki pidetään

itse toivoisin että löytäisimme urheilijoiden joukoista myös sellaisia esimerkkejä jotka voisivat tulla sanomaan että ei nuuskaakaan tarvitse ollakseen hyvä urheilija vaan sitäkin ilman voi tulla toimeen vaikkapa sitten pepsillä taikka tuoremehulla

arvoisa puhemies

olen nostanut esille edellisellä kaudella rekisteröidyn parisuhteen uudistamisen yhteydessä läpikäydyn asian aiemmin ja haluan nostaa sen esille jälleen

minun mielestäni se on tärkeä osa parlamentarismia että täällä keskustelussa nostetaan esille sellaisia isoja ongelmakohtia jonka edustaja zyskowicz nosti esille eikä voi odottaa että yksittäinen kansanedustaja lähtisi tekemään sen tyyppisessä asiassa lakialoitetta ja pystyisi katsomaan kaikki lain koukerot kuntoon

paasio luetteli tämän tutun listansa joka eussa on ollut näistä elvytystoimenpiteistä ja viittasi tuohon ja sanaan siinä

arvoisa puhemies

nämä päätöksethän on keskitetty helsingin hallinto oikeuteen ja nyt esitetään muutosta että kun tuomareita nykyisin vaaditaan kolme niin jatkossa riittäisi kaksi näissä valituslupakysymyksissä

tällä lainsäädännöllähän ei rekisteröidyn parisuhteen sisäiseen adoptioon muutoksia tule vaan tuo lainsäädäntö on tehty viime kaudella

se on totta että tällä logiikalla voidaan todeta että tällä ei ole elvyttävää merkitystä mutta tosiasia on kuitenkin se että kelamaksun poisto kohdistuu suoraan työntekijän palkkaukseen ja helpottaa tätä kautta työllistämistä tässä tilanteessa

hyvä että olemme ottaneet askelia parempaan suuntaan

voisi hyvin kysyä ja toivottavasti valiokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen voi siihen myös vastata millä tavalla valiokunnan käsittelyssä käytiin esimerkiksi sitä keskustelua voisiko riittää jopa yhden tuomarin malli

hallituksen ensi vuoden budjetissa ei ole unohdettu sitä että koulutus ja osaaminen korkeatasoinen osaaminen ovat erittäin merkittäviä voimavaroja tulevaisuudessa ja ennen muuta silloin kun maalla menee heikosti ja joudumme elämään tiukalla on tärkeää että muistamme sen että vain korkealla osaamisella voimme huomenna voida entistä paremmin

minun mielestäni riittää se että kansanedustaja nostaa ongelman esille

samalla esitän tässä lakialoitteessani törkeän raiskauksen kriteeristöstä niin sanotun lisävaatimuksen poistamista että raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä

alaikäisen lapsen lapseksiottaminen voidaan vahvistaa jos sen harkitaan olevan lapsen edun mukaista ja on selvitetty että lapsi tulee saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen

jos hän on käynyt niin kuin hän kertoi mutta ministerillä ei ollut edes halua taikka aikaa tavata häntä jos on käyty keskustelu niin sen jälkeen on ministeriössä toivottavasti resursseja ja voimavaraa halua ja osaamista puuttua tällaiseen ongelmaan

tai pohdittiinko jopa sitä mallia että näissä asioissa voitaisiin todeta että valituslupaa ei ole elikkä olisi valituslupakielto mikä meillä tietyissä muissakin asioissa on käytössä

kun tänään tätä debattia tässä salissa kuunteli niin muutamia sellaisiakin kriittisiä puheenvuoroja joita kuulin niin olen kyseiset kansanedustajatkin nähnyt tyytyväisenä iltaisella myöhemmin kaupassa osan pyhänäkin vaikka pitävät sitä lähes syntinä

lapseksiottamisen vahvistamista haettaessa tuomioistuimelle on esitettävä selvitys siitä että lapsi on lapseksiottajan hoidettavana tai että tämä muutoin huolehtii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta

väliaikaisuus syntyy sitä kautta että tämä ei täytetä

itse kannattaisin tätä valituslupakieltoa ja luottaisin siihen että meidän oikeuslaitos tekee nämä ratkaisut jo alemmissa oikeusasteissa riittävällä tarkkuudella ja varmuudella

on tämä vaje täytetään myöhemmin yrityksille tulevilla ympäristöveroilla ja tämä on se logiikka joka tekee tästä ehdottomasti elvyttävän toimenpiteen ja on monelle yritykselle varsin merkittävä ja tärkeitä

tuntuu siltä että sunnuntaiaukioloa vastustava käy kaupassa sunnuntaina ja pyhäpäivien ostoksia paheksuva ostaa myös pyhänäkin mutta puheet ovat sitten hieman toisenlaisia

kun kyse on perheen sisäisestä adoptiosta jossa rekisteröidyssä suhteessa olevista vanhemmista toinen on syntyvän lapsen biologinen vanhempi lakia sovelletaan suomessa ainakin kahdella eri tavalla

siinä on panostettu valtavasti niin perusopetukseen aikuiskoulutukseen nuorten opintojen etenemiseen kuin myös yliopistoihin

minun mielestäni jokainen voi omia periaatteitaan noudattaa siitä huolimatta vaikka laki ei niin kaikkia pakottaisikaan tekemään

erityisesti maamme hallitus on opetusministeri virkkusen johdolla halunnut huolehtia siitä että perusopetuksen laadusta ei tingitä edes taloudellisesti vaikeina aikoina

kaupungin tai kunnan sosiaalitoimen itse hoitaessa lapseksiottamista asia rinnastetaan isyyden tunnustamiseen ja näin tietääkseni toimii helsingin kaupunki koska ei ole ketään joka luovuttaisi lapsen pois

perusopetuksen laatua parannetaan ensi vuonna perusopetus paremmaksi ohjelmalla eli pop ohjelmalla jossa siis käytetään ne rahat jotka ikäryhmien pienentymisestä säästyvät takaisin perusopetuksen laadun parantamiseen

ja sitten toinen muutos

yksi iso epäkohta edelleen on ja se on tämä loppiaisen aukiolo jota on äärimmäisen vaikea ymmärtää

arvoisa puhemies

törkeän raiskauksen luettelossa on viisi kohtaa ja sen jälkeen toteamus raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä

olen täysin samaa mieltä edustaja elomaan kanssa että totta kai olisi opiskelijoiden kannalta ihanteellista että voisimme sitoa opintotuen indeksiin välittömästi viimeistään ensi vuoden vuodenvaihteessa

en oikeastaan ymmärrä edes sitä että oma eduskuntaryhmänikin puheenvuorossamme oli kannattamassa vain sitä että keskitettäisiin näiden poikkeuslupien antaminen nykyiseltä kuudelta avilta yhdelle aville

mutta sitten on kaupunkeja jotka ovat ulkoistaneet tämän esimerkiksi pelastakaa lapset rylle joka hoitaa lapseksiottamista muun muassa espoossa

tästä vaateesta luovutaan eli niin kuin edellä kuvasin riittää se että näistä viidestä kohdasta jokin täyttyy

täytyy muistaa se että myös teidän varjobudjettinne on selkeästi alijäämäinen ja se on rakentunut myös reilulle valtion lisävelanotolle niin kuin myös hallituksen

rahojen turvin meidän suomalaisten koululaiset lapset voivat opiskella entistä pienemmissä ryhmissä jolloin opettajalla on enemmän aikaa jokaiselle pienelle oppijalle

toivon että eduskunta ottaa tämän lakialoitteeni käsittelyyn ja sen käsittely sopisi hyvin vaikkapa käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen yhteydessä

en ole edustaja maijalan kanssa samaa mieltä että pitäisi levittää entistä leveämmälle kuntakenttään tämä päätöksenteko vaan itse kannatan sitä että annetaan kauppiaille päätösvalta

arvoisa puhemies

kanerva totesi että kaasuputki ei olisi suomelle turvallisuusriski

edellä oleva esimerkki kuvaa sitä että tätä lakia tulkitaan suomessa kahdella eri tavalla

kanerva luoda sellaisen tilanteen jossa euroopan energiaomavaraisuus heikkenee ja venäjä riippuvuus kasvaa

mutta täytyy muistaa se että tämäntyyppisessä taloustilanteessa missä nyt suomi elää on aika lailla poikkeuksellista että me olemme korottamassa sosiaaliturvaa me olemme parantamassa opiskelijoiden asemaa

toivoisin että tällaiseenkin neuvontaan mutta myös tulkintaan ja ohjeistukseen annettaisiin nyt lisäeväitä kunnille niin että tulkinta olisi samanlainen ja me voisimme kaikkia näitä rakastavia perheitä yhtä lailla lain edessä tukea

tätä kautta tämä voisi muodostua euroopan näkökulmasta turvallisuuspoliittiseksi kysymykseksi energiavarmuuskysymykseksi ja mahdollisesti aiheuttaa liikehdintää jos näitä ukrainan tyyppisiä tapauksia tulisi tulevaisuudessa lisää myös tämän kyseisen putken osalta

pääkaupunkiseudulle annettiin lupa viime vuodenvaihteessa mutta metropolialueeseen kuuluvalle hyvinkäälle ei annettu lupaa

en tiedä onko koskaan ennen tapahtunut niin että samaan aikaan kun joudutaan leikkaamaan joudutaan sopeuttamaan joudutaan korottamaan veroja ja joudutaan taittamaan velkaantumista ja löytämään tietä siihen kuitenkin tehdään päätöksiä siitä että me haluamme sitoa opiskelijoiden opintotuen indeksiin taikka me korotamme perusturvaa taikka me teemme vanhuspalvelulain taikka me teemme varhaiskasvatuslain

lahdessa annettiin kaupunkialueelle lupa mutta ei annettu naapurikunnassa esimerkiksi hollolaan jossa toimii messilän laskettelukeskus

arvoisa puhemies

toisaalta voisiko energiariippuvuus euroopassa ja jopa suomessa niin kuin pääministeri putin totesi on mahdollista että suomeenkin tämä kyseinen putki tulisi energiaa tuomaan voisiko olla niin että tämä yhä syvenevä riippuvuus venäjästä voisi vaikuttaa siihen minkälaisia ratkaisuja eurooppa ja suomi turvallisuuspoliittisten ratkaisujensa osalta tekisi tai voisi tehdä

hämeenlinna on läheinen kaupunki jossa on vahvoja loppiaisperinteitä

tällä rahalla haluamme ennen muuta tehdä sellaisia kerhoja että jokaisella lapsella jokaisella koululaisella olisi taloudellisesta taustasta välittämättä mahdollisuus ainakin yhteen kerhoon koulun ja muun vapaa ajan ulkopuolella

se on siirtänyt kauppaa moottoriteiden varteen ja pois täältä keskustoista

ne ovat arvovalintoja ja minun mielestäni on hienoa että niihin on jyrki kataisen hallituksella nyt rohkeus tässäkin taloustilanteessa edetä

itse asiassa olen tässä keskustelussa ollut vähän huolissani onko vihreistä enää edes kahdella pallilla istujiksi näytti että istutaan vain siellä hallituksen ulkopuolella olevalla pallilla

pisa tutkimukset me kaikki tiedämme

viimeksi newsweek lehti maavertailussaan nosti maamme maailman ykkösmaaksi maaksi johon kaikista mieluiten ihminen haluaa syntyä jos hän voisi sen maan vapaasti valita

sen takia itse kannatan indeksiin sitomista ja sen takia kannatan myös tämän rakenteellisen uudistamisen tekemistä niin että saamme täysipäiväisestä opiskelusta tulevaisuudessa entistä

ville niinistö toi selkeyttä tähän keskusteluun ja osoitti että järkivihreyttäkin vielä suomen eduskunnasta ja vihreiden ryhmästä löytyy

edellisellä hallituskaudella kun tätä lakia eduskunnassa käsiteltiin esillä oli esitys että tämä ei koskisi parturi kampaamoita enää tulevaisuudessa

kysyisin vasemmistolta oletteko te todella sitä mieltä että elintarvikekauppaa pitää ohjata vilkasliikenteisten väylien huoltamoihin ja rajata sen harjoittaminen tiettyihin kellonlyömiin ja päiviin varsinaisen alan kaupoissa

keskustelua ja keskustelu on päättynyt talousarvion aloitteet ja yksiviivaneljäsataaseitsemän ja neljäsataayhdeksän vion viisisataaviisikymmentä kannattavamman

tämä väliaikaisuus syntyy nimenomaan siitä että yrityksille tämä hyöty tulee niin että ne saavat tämän hyödyn saman tien eli niiltä helpottuu tuo paine mahdollisille irtisanomisille tai lomautuksille ja tämä on se väliaikainen elementti joka tähän sisältyy

tässä keskustelussa täytyy nyt pitää erillään se että meillä on rakenneuudistus tapahtumassa puolustusvoimissa ja että meillä on sen lisäksi niskassa erittäin suuret talouden tasapainottamistoimet jotka kohdistuvat todella kovalla kädellä puolustusvoimiin

edustajaystäväni arto satonen työ ja tasa arvovaliokunnassa esitti joukkoineen että laajennetaan lainsäädäntö parturi kampaamoihin

valtiovarainministeri katainen on muistaakseni jossain todennutkin että kyse ei ole ensisijassa tässä kelamaksun poistossa elvytyksestä vaan nimenomaan pitkän aikavälin kestävyydestä mutta elvyttävä vaikutuskin tällä on kyllä ilmeinen

sitten toisessa valiokunnassa valiokunnan puheenjohtaja jouko skinnarin johdolla tämä esitys muutettiin ja tämä kauppojen aukiololainsäädäntö koskee tällä hetkellä myös parturi kampaamoja

aivan erityisenä haluan vielä nostaa esille opinto ohjauksen jossa nyt käynnistetään pilottihankkeena lukiolaisten opinto ohjaus